w talouskehitys on ehkä se kaikkein suurin riski koska mailla ei ole enää varaa velkaantua uudestaan samaan kriisiin siis toista kertaa ei ole varaa velkaantua samaan kriisiin

tämä on sisällöllisesti juuri se sama josta me ministeri kiviniemen kanssa vuorokausi ennen ranskalaisten vastaavia neuvotteluja kävimme neuvotteluja suomen kolmen suurimman pankkiryhmittymän johtajan kanssa ja he olivat valmiita sitoutumaan samanlaiseen sopimukseen

mitä tulee yhteisiin velkoihin hallitus ei kannata esimerkiksi tämmöistä joint and several eurobondia eli siis yhteistä velkakirjaa mutta minä jäin kuuntelemaan kun teidän ryhmänne edustaja vaati keskustelua ekpn mandaatista ja sen mahdollista laajentamista ja sehän tarkoittaisi yhteisvastuuta muun muassa kreikan veloista

mutta tämä on teema jota hallituksen pitää valmistella huolella jotta osaamme tehdä oikeanlaisia toimenpiteitä esimerkiksi seuraavassa kehysriihessä ja viimeistään puolivälitarkistelussa

en siitä syytä mutta on ollut maan tapa ottaa sitä vastaan lainkaan miettimättä sitä onko se oikein että verovähenteisiä jäsenmaksuja käytetään poliittisen toiminnan tukemiseen tai että niitä tuotaisiin julkisuuteen

tämä on varsin uusi hanke

jos me mahdollistamme sen että palkansaajat omasta pussistaan ja työnantajat omasta pussistaan rahastoivat työeläkkeitä tulevien vuosien varalle enempi kuin mitä on aiemmin päätetty se on parasta turvaa työeläkeläisille tulevina vuosina

hyvin monella suomalaisella on ihan perusturvattomuutta ja se tulee hyvin pitkälti talouden epävarmuudesta joko suoraan työttömyytenä tai sitten sitä kautta että hyvinvointiyhteiskunnan rahoituspohja on heikko

ministeri kataiselle näyttää olevan isompi ongelma se jos progressio kiristyy kuin se että pienituloiset saavat kukkaroonsa lisää euroja

vuosikymmenmitassa suomessa ne ovat kasvaneet siitä syystä koska talouskasvu on ollut niin rivakkaa muun muassa ja monista muista syistä mutta tämän vaalikauden aikana siis tämä ei ole minun mielipiteeni vaan referoin sitä tietoa mitä kansantalousosaston virkamiehet ovat tuottaneet tuloerot ovat kaventuneet

jos se yksikkö jostakin syystä päätettäisiin yhdistää johonkin toiseen niin sitten varmasti pitäisi tehdä rakennustöitä pitäisi perustaa uusi ruotsinkielistä koulutusta antava yksikkö jnp

mutta me olemme halunneet lähteä siitä että metsätilat olisivat suurempia koska sillä on aina vaikutus myös puukaupan käymiseen siihen kiinnostukseen mitä metsäomaisuuteen kohdistuu ja yleensä se näkyy myös tarjonnan lisääntymisenä

tällöinhän tietysti työttömän ihmisen kannalta olennaista on se minkälaista veroa hän joutuu maksamaan ei se onko hänen veronsa suurempi kuin sen työssä olevan

tämä rakenteen uudistaminen on myös rahallisesti sen verran iso kysymys että en ole ihan varma pystytäänkö tällä hallituskaudella sitä muutosta tekemään mutta oikeaan suuntaan joka tapauksessa tullaan kulkemaan

suomi niin kuin kaikki muutkin maat taiteilee velkaantumisen ja ylivelkaantumisen välillä ja sen takia pelkästään puhe siitä että ei ole mitään väliä kuinka paljon velkaa otetaan ja kuinka paljon elvytetään on vastuutonta

arvoisa pääministeri ja arvoisa valtiovarainministeri puhumme verotuksen alentamisesta

puhemies

mutta suomalainen yhteiskunta minusta on valinnut sen linjan että pidetään työtulovähennys jolla siis kannustetaan ottamaan työtä vastaan vaikka tilapäistäkin työtä koska se pitää ihmisen sitten siinä työllisyyskierteessä paremmin mukana kuin että sitten olisi houkuttelevampaa taloudellisesti olla ilman työtä

tietysti kannattaa pitää myös suhteellisuudentaju päässä

tämä on oikein

suomessa toimii pellolta pöytään laatujärjestelmä joka kymmenen vuotta on tehnyt työtä sen eteen että suomalaisen elintarvikkeen laatu varmistetaan ketjun jokaisessa osassa ja sillä me olemme saavuttaneet myöskin kuluttajien luottamuksen

tämä on niin tosi kuin joku asia voi olla

saksa ja ranska ovat kymmeniä miljardeja kreikan markkinoilla suomalaiset pankit muutamia miljoonia tai korkeintaan parisataa miljoonaa per pankki

kuten olen sanonut tänäkin päivänä ja useampana päivänä aikaisemmin hallitus on valmis ottamaan kantaa verotuksen kokonaisuuteen tämän vaalikauden aikana ei siinä ole mitään sen ihmeempää

meillä on tämä verotyöryhmä joka pohtii osinkotulon pääomatulon palkkatulon välillisen verotuksen ympäristöverotuksen kokonaisuutta eli mitä veroja voidaan nostaa jotta joitakin veroja voidaan laskea

meille olennaista on se että me emme ajattele verotusta tämmöisenä sullemulle jakokysymyksenä vaan me ajattelemme suomalaisten parasta eli työpaikkojen maksimointia

sen perusteet ovat nimenomaan siinä että hallitus halusi keskittyä tämän vaalikauden aikana tehtäviin toimenpiteisiin joilla voidaan saada säästöjä myös tämän vaalikauden aikana

jos ministeri katainen teidän verotuksenne kevenee kuten olette esittämässä paljonko se lisää teidän ostovoimaanne paljonko teillä on vielä vajetta kulutuksessanne

ensi vuonna hinnat taas eivät nouse niin paljon kuin tänä vuonna onneksi mikä on meidän kaikkien etu

eli suomen pankin arvionkaan mukaan nämä talousongelmat eivät johdu politiikkavirheestä vaan siitä että maailma ympärillä on sulanut enemmän kuin mitä suomen pankki aiemmin arvioi ja toisaalta sitten siitä että meillä teollisuuden rakennemuutos on erittäin voimallinen

mutta siinä miten jatkossa saadaan riittävät valvontaresurssit on kysymys siitä että se ensisaapumispaikkavalvonta joka valvoo sen ulkomaisen tuotteen tulon tänne on varmasti se jonka osalta meidän nyt pitää katsoa toimiiko se todella niin kuin sen pitää toimia

sen takia meidän täytyy kantaa oma kortemme kekoon globaalissa vastuun kantamisessa ja ajattelen tosi vahvasti toisella tavoin kuin perussuomalainen puolue siitä että kehitysyhteistyö olisi kankkulan kaivoon heitettyä rahaa

euroopan neuvoston puheenjohtajan herman van rompuyn työryhmän työn loppuvaiheessa huomio on kiinnittynyt haluamiimme yksityiskohtiin joista neuvoteltiin vielä viime viikolla

me haluamme tehdä semmoisen kuntarakenteen joka aidosti voi turvata vaikkapa omaishoitajan kuntoutuksen tai omaishoidettavan kuntoutuksen henkilökohtaisen avustajan tai sitten pystyttää semmoisen kuntarakenteen joka aidosti pystyy pitämään kiinni siitä hyvinvointilupauksesta vaikkapa pienten opetusryhmien suhteen

me haluamme että sekä palkansaaja että työnantaja pystyvät työllistämään etteivät työllistämisen kustannukset ole kohtuuttomat ja me haluamme työeläkkeet turvata

se on se kaikkein tärkein kysymys

arvoisa puhemies

nämä merkittävät elinkeinopoliittiset toimet kuten nyt yhteisöveron lasku ja osinkoveron muuttaminen kannustavammaksi tulevat toimimaan mutta se totta kai ottaa aikaa koska pitää olla se yrittäjä joka uskoo omaan toimintaansa joka saa rahoitusta joka löytää markkinat joka tekee tuotteet joko suomessa tai ulkomailla

hän valmistelee niin kuin hän on sanonut ja rakenteellisia uudistuksia koulutuspaikkojen suhteen tehdään ikäluokkien pienenemisen vuoksi ja yritetään kohdentaa niitä sitten oikein niin että ihmiset saavat hyvää opetusta

eilen lähetin hyvälle ystävälleni kollegalleni christine lagardelle ranskan ministerille viestin että suomen oppositio väittää että ranskalaiset pankit olisivat osallistuneet jollakin tavalla kreikka paketin rahoitukseen tai hävinneet rahaa

minä kutsun vielä ennen kesälomia kaikki eduskuntapuolueet mutta myös työmarkkinajärjestöt keskustelemaan yhteisestä tilannekuvasta

puhemies

kun totesitte että monet palkansaajat ovat halukkaita tietämään mitä verotukselle käy ensi vuonna se on tästä hallituksen kokonaisuudesta kiinni

lopulliset muutokset suhteessa komission talouspoliittisten esitysten kokonaisuuteen olivat sisällöllisesti suhteellisen vähäisiä menettelytapaa taas voi ja pitää

sen syyt olivat hyvin pitkälti samat kuin tänäkin päivänä eli teollisuuden rakennemuutos mutta erityisesti kansainvälisen talouden erittäin heikko tilanne

meillä on siis tavoite tehdä joitakin kompensaatiotoimenpiteitä nyt lyhyellä tähtäimellä mutta samaan aikaan me etsimme mahdollisuuksia investoida suomessa lng terminaaleihin eli nesteytetyn maakaasun terminaaleihin jotta alukset voisivat saada puhtaampaa polttoainetta tulevaisuudessa

ja vaikka minä ja te pääsisimme yhteisymmärrykseen niin minusta on tärkeää että suomessa hyvin laajasti pystytään katsomaan ja hyväksymään se tosiasia mikä suomen taloudessa on perustavaa laatua olevalla tavalla vialla jotta sitten itse kukin voi tuoda omia lääkkeitä ja mahdollisesti löytää myös yhteiset

mitä tulee siihen että olisi nyt vasta huomattu että suomessa on työttömiä kyllä ne on huomattu

eli hyvät kansanedustajat jos ja kun suomen kansanedustajia totuus kiinnostaa toimitamme teille nämä paperit joista jokainen voi katsoa kenen puheet pitävät paikkansa ja kenen puheet eivät pidä paikkaansa

meidän pitää jatkossa voida esimerkiksi lihasta joka on marinoitu saada selville myöskin sen alkuperämaa eikä niin että sen marinoinnin takia sen lihan alkuperämaata ei tarvitse ilmoittaa

arvoisa puhemies

britannia kärsi yhden kovimmista iskuista johtuen sen pankkisektorin vakavista ongelmista ja britanniahan ei tunnetusti kuulu euroalueeseen

eli kannattaisi nyt päättää mitä mieltä on koska tämä antaa nyt pikkasen hauskan kuvan jos näin sanoo hirvonen veromalli ei ole kulunut ja sosialidemokraattien veropolitiikasta

niin kuin tuossa totesin tämän hallituksen aikana on perusetuuksia pienimpiä etuuksia nostettu enemmän kuin neljän hallituksen saldo on yhteensä

ensinnäkin velan kokonaismäärän painottaminen toiseksi alijäämämenettelyn kehittäminen kolmanneksi makrotaloudellinen seuranta neljänneksi kansalliset budjettikehikot sekä viidenneksi taloudellinen kriisinhallinta

sen olemme sanoneet että arvonlisäveroa korotetaan mutta palkkaveroa ei

teillä on nyt ollut kyllä hevosmiesten tietotoimisto

arvoisa puhemies

tässä on kysymys kuluttajille kuuluvista perusoikeuksista

se olisi kestävä ratkaisu sen sijaan että vain kompensoimme kustannuksia mutta lyhyellä tähtäimellä meidän pitää katsoa myös sitä kustannusten nousun aiheuttamaa kilpailuhaittaa ja olla valmiita löytämään kompensaatiota tämän siirtymäkauden ajaksi

arvoisa puhemies

siitä se hyvinvointi syntyy työnteon ohella

niin kuin tässä on useampaan otteeseen todettu niin esimerkiksi veroratkaisujen osalta nämä ratkaisut ovat tuloeroja kaventavia

meillä on paraikaa ecofinin eli valtiovarainministereitten eurooppa neuvoston asialistalla kysymys jossa eu siis komissio neuvottelee muutamien tällaisten veroparatiisien kanssa yhteisestä sopimuksesta jossa kysymyksessä on nimenomaan pankkisalaisuuden höllentäminen ja se että eri eu maat saisivat enempi tietoa näitten maitten pankkien asiakkaista eli nimenomaan että voisimme tsekata paremmin ja nopeammin veronkiertäjiä

minä nyt otan esimerkkinä siitä miten olemme halunneet suunnata kaikkein eniten tarvitseville lisää tukea nämä pienet eläkkeet jotka ovat hyvä esimerkki siitä eli takuueläkkeen

arvoisa puhemies

tämän lisäksi me haluamme luoda sellaisen kuntarakenteen joka pystyy turvaamaan sen että suomessa on enemmän kuntia jotka voivat olla elinkeinopolitiikan ja aluepolitiikan moottoreita